oppilailla ja myös opettajilla tulisi olla työrauha myös sen suhteen etteivät kenenkään tekemiset oppitunnilla esimerkiksi väärä vastaus päädy nettiin tai sosiaaliseen mediaan

hyvitysmaksu ei ole tavallinen harkinnanvarainen kulttuurimääräraha sillä direktiivin tarkoittama sopivan hyvityksen käsite rajaa hallituksen mahdollisuuksia harkinnanvaraisesti vähentää määrärahaa esimerkiksi valtiontaloudellisten yleisten säästötarpeiden vuoksi

kännyköiden säteilyvaikutuksia ei vielä tunneta tarpeeksi mutta varovaisuusperiaatteen mukaan ne olisi hyvä sulkea koulupäivän ajaksi jotta suojaamme kasvavat lapset ja nuoret

whon lausuma pitäisi ottaa vakavasti

ehdotetun järjestelmän toimivuus edellyttää että talousarviosta päätettäessä hyvitysmaksumäärärahaa käsitellään erillisenä lakiehdotuksessa tarkoitetun yksityisen kopioinnin ulkopuoliseen tutkimukseen perustuvana harkinnanvaraisena eränä

sivistysvaliokunta kannattaakin hallituksen esitystä mutta painottaa että ehdotuksen lopullisen hyväksyttävyyden arviointi voidaan toteuttaa vasta siinä vaiheessa kun voidaan tarkastella hyvitysmaksua varten varattavan määrärahan useamman vuoden kehitystä

sivistysvaliokuntakin pitää hyvin vakavina ja perusteltuina niitä huolia joita on esitetty uudistukseen liittyvistä mahdollisista kielteisistä vaikutuksista kulttuurikentän kokonaisrahoitukseen

uudistusta ei saisi jatkossa miltään osin rahoittaa leikkaamalla kulttuurin muuta valtion rahoitusta

on aivan kohtuutonta että hallitus on toteuttamassa ensi vuoden negatiivisen indeksimuutoksen minkä johdosta indeksitarkistus pienentää kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain mukaisia menoja

sivistysvaliokunta edellyttääkin että hallitus varautuu hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen esimerkiksi ottamalla valtion rahoituksen rinnalle myös kattavan laitemaksujärjestelmän jos valtion rahoituksella ei tulevaisuudessa kyetä suorittamaan eun tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämää sopivaa korvausta yksityisen kopioinnin sallimisesta

samaan aikaan hallitus muun muassa nostaa asiakasmaksuja leikkaa lääke ja matkakorvauksia heikentää palveluiden laatua ja tekee merkittävän huononnuksen eläkkeensaajan asumisen tukeen tai asumistukiin yleensä

mielestäni on vähän niin kuin kirjoittamaton sääntö että kansaneläke ja kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien negatiivisia tarkistuksia ei toteuteta

näin ollen kannatan lämpimästi edustaja haataisen aloitetta tästä väliaikaisesta lainsäädännöstä jolla kela ja kuluttajahintaindeksiin sidotut etuudet eivät laskisi indeksien mukaisesti ensi vuonna

arvoisa puhemies

esimerkiksi jos ajatellaan suomalaisen taiteen kultakautta teoksia joita suomen kansa tällä hetkellä rakastaa niin aika usein nuokin teokset olivat sinä aikana jolloin ne tehtiin teoksia joita kyseenalaistettiin joita pidettiin ylipäätään aivan sopimattomina

jos ajatellaan vaikka harro koskisen sikatauluja jotka olivat aivan sopimattomia omana aikanaan tänä päivänä niin sanottu laaja kansakin menee mielellään niitä katsomaan ja näkee ne kuvana siitä ajasta jolloin ne on tehty

opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kokonaisuuden vahvistaminen ja virastokentän tiivistäminen yhdistämällä nämä kaksi virastoa jotka valiokunnan puheenjohtaja tuossa äsken mainitsi eli nämä kava ja meku tulevat uudeksi kaviksi

tämä kava eli kansallinen audiovisuaalinen arkisto on eräs ihan keskeinen muisti ja kulttuuriorganisaatio ja meku eli mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus sitten taas on kuvaohjelmien luokittelun valvontaviranomainen ja mediakasvatuksen asiantuntijavirasto

tämä yhdistäminen synnyttää synergiaetuja lähinnä hallinto ja tukitehtävissä ja jatkossa varmaankin myös viestintään tiedotukseen tutkimukseen ja media ja elokuvakasvatukseen liittyen

nykytaiteessa lainataan ja viitataan paitsi aiempiin taideteoksiin myöskin koko ympäröivään maailmaan yksilöön ja yhteiskuntaan perinteisiin ja traditioihin ja asenteisiin ja muutenkin nykytaiteessa taidelajien perinteiset rajat ylittyvät

ainakin omassa perheessäni olen törmännyt tilanteeseen jossa alakouluikäinen lapsi on pelannut ikätasoon sopimatonta ilmaista verkkopeliä josta on saanut vinkin kaverilta

usein hankalat tilanteet verkossa tapahtuvat esimerkiksi koulun jälkeen kun vanhemmat ovat vielä töissä ja autuaan tietämättömiä asiasta

taiteen ymmärtäminen on prosessi ja se ei avaudu kerralla ja ymmärtämisessä varsinkin nykytaiteen ymmärtämisessä tarvitaan aikaa eikä silloinkaan kannata välttämättä mitään lopullista oivallusta odottaa

valiokunnassa saimme kuulla että erityisesti nämä mekun resurssit ovat työn määrään ja sen yhteiskunnalliseen merkittävyyteen nähden jääneet tarvetta pienemmiksi ja tämä on huolestuttavaa

samalla tavoin taideteoksen merkitys voi muuttua ajan kuluessa ja samakin taideteos voi merkitä samallekin katsojalle ihan erilaisia asioita eri elämänvaiheessa

arvoisa puhemies

mekun tämän vuoden toimintamäärärahoissa ei ole riittävässä määrin otettu huomioon mediakasvatustehtävästä ja laajentuneesta valvontatehtävästä virastolle aiheutuvia lisäkustannuksia

kustannuksia aiheutuu valvonnan lisäksi muun muassa mediakasvatuksen edistämisestä ja tutkimuksesta verkkopalveluista tiedotuksesta sekä mediakasvatuksen edistämiseen liittyvistä henkilöstöresursseista

tämä näkyy tälläkin hetkellä järjestötyössä vaikka rahankeräykset ovat luvanvaraisia

erityisesti lastensuojelun kannalta tärkeää ikärajojen noudattamisen valvontaa televisiossa elokuvateattereissa ja kaupoissa ja sen edellyttämiä välttämättömiä asiantuntijaresursseja tulee korostaa

vaarannammeko sillä monien järjestöjemme yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuvan varainkeruun ja jopa humanitaarisen avun keräämisen

arvoisa puhemies

onkin välttämätöntä että perustettavalle uudelle instituutille turvataan toiminnan alusta asti nykyistä suurempi instituutin toiminnan ja voimakkaasti laajentuneen yhteiskunnallisen merkittävyyden huomioon ottava rahoitus

kehyspäätöksen toimet kaventavat kokonaisuutena lievästi tuloeroja eli ei siis niin kuin yleensä vaikeina aikoina jolloin tuloerot yleensä kasvavat

nyt en ihan ymmärrä tätä edustaja niikon asiaa koska nimenomaan tässähän kävi niin että perustuslakivaliokunta totesi että voimakeinoja voidaan käyttää vain silloin kun on kysymyksessä vaaralliset esineet ja valiokunta teki tämän mukaiset muutokset koska tässä oli todellakin tämä perusoikeusongelma

asiantuntijakuulemisissa korostettiin valiokunnassa sitä että koska nyky yhteiskunnassa mediakasvatus on yhä tärkeämpi työkalu kun pyritään työskentelemään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi hyvinvoinnin puolesta ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi tämän takia sivistysvaliokunnassakin pidettiin välttämättömänä sitä että instituuttia koskevan asetuksen jatkovalmistelussa luonnokseen sisällytetään tämän mediakasvatusyksikön asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön pätevyysvaatimukset samalla tavalla kuin ne sisältyvät tähän nykyisin voimassa oleva

luova tuho on talousteoriaan liittyvä termi joka tarkoittaa teollisuuden rakennemuutosta jossa tehokkaat organisaatiot selviävät ja tehottomat tuhoutuvat

olen silti erittäin harmissani siitä että joudumme ikään kuin pakon edessä tekemään myös leikkauksia jäädyttämällä koulutuksen määrärahoja etenkin perusopetuksen valtionosuuksia ensi vuoden osalta

ihan lyhyesti

vanhojen rakenteiden murtuessa uusia korvaavia syntyy tilalle kun rakenteet uusiutuvat esimerkiksi uusien teknologioiden ja uusien toimintamallien myötä

onneksi monessa muussa koulutusasiassa tapahtuu parannuksia

yleiskeskustelu on päätynyt

luovan tuhon sanotaan olevan jopa tuottavuuden kasvun edellytys

neljäs sija voimien neuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

keskustelu on kyseenalaista

vaikka kunnille ohjataan jäteveron tuoton sekä kiinteistöveron kautta lisää verotuloja on selvää että taloudellinen tilanne tulee olemaan monelle kunnalle vaikea

sivistysvaliokunnassa olemme omassa lausunnossamme korostaneet että taloudellisesti vaikeina aikoina valtion tulee panostaa erityisesti tutkimukseen koulutukseen sivistykseen ja osaamiseen

mutta hyvä olisi tietenkin myöskin se mitä edustaja lauslahti tuossa sanoi että kustannukset olisi hyvä saada peittoon näillä tuloilla ja voittoa jossain vaiheessa mutta uskon että se on vasta aika pitkän tulevaisuuden matkan päässä

laadukas koulutus alkaen varhaiskasvatuksesta ja perusasteelta aina toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluun saakka aikuiskoulutusta unohtamatta luo sen osaamisperustan josta suomi ponnistaa eteenpäin

täytyy muistaa että meidän alueet ja korkeakoulut ovat hyvin erilaisia ja siinä mielessä ajattelisin että tämä gustafssonin ehdotus siitä että maksut olisivat vapaaehtoisia olisi hyvinkin harkitsemisen arvoinen asia

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämä tutkimus kaupunginosien terveyseroista paljastaa että kaupunginosien ja lähiöiden väliset erot terveydessä ovat kaupunkien sisällä hätkähdyttävän suuria

suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman tehokkain

sektoritutkimuslaitosten osalta on kyse yhteiskuntamme perustoimintojen turvaamisesta ja niiden kehittämisestä esimerkiksi stukin säteilyturvakeskuksen osalta säteilyturvallisuudesta tai vaikkapa säteilybiologian tutkimuksesta joka tutkii muun muassa mobiililaitteiden vaikutusta ihmisten terveyteen

terveyserot ovat suuria etenkin miehillä

valtiovarainvaliokunta toteaa onneksi mietinnössään että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan sektoritutkimukseen kohdistuvia säästöjä arvioidaan uudelleen ja mahdollisesti uudelleenkohdentamalla menoja voidaan turvata nämä tärkeät tutkimusalat

koulujen suhteen näihin eroihin onkin jo herätty ja on keksitty nämä tasa arvorahat mutta onko vastaavanlaisia toimenpiteitä mietitty sosiaali ja terveyspalveluiden suhteen siten että vaikka ongelmalähiöissä tehtäisiin kohdennettuja toimenpiteitä

muutamien muiden edustajien tavoin pidän kliiniseen tutkimukseen tarkoitettujen evo rahojen laskua jo useiden vuosien ajan todella huolestuttavana

paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää rokotetaan korottamalla lääkkeiden omavastuuosuutta sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksut nousevat ja keliakiakorvaus poistuu sitä tarvitsevilta

jopa vanhustenhoidon hoitajamitoitusta aikoo nykyhallitus alentaa vaikka nykyiselläänkin se on aika minimissä

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja uotila aloitteessaan kertoo niin euroopan unionin jäsenmaista vuokratyövoiman käyttö yrityksissä on kielletty työntekijöiden lakonalaisissa töissä ranskassa belgiassa ja puolassa ja ranskan laissa kielletään vuokratyövoiman käyttö korvaamaan työntekijä jonka työsuhde on työtaistelun johdosta keskeytyneenä

näillä leikkauksilla vaarannetaan korkeakoulujen mahdollisuudet tarjota laadukasta koulutusta lasketaan osaamistasoa ja ennen kaikkea kavennetaan resursseja elintärkeältä perustutkimukselta jonka pohjalta kehitetään tulevaisuuden innovaatioita

olen sitä mieltä että meidän tulee eurooppalaisena valtiona liittyä tähän samaan linjaan koska vuokratyövoiman käytön salliminen lakonalaisissa töissä vesittää kansainvälisillä sopimuksilla ja suomen perustuslaissa turvattua työtaisteluoikeutta

viime hallituskauden kärkihankkeen nuorisotakuun ansiosta suomessa on eu maiden alhaisin nuorten pitkäaikaistyöttömyys

asia lähetettiin työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

kovasti ihmetyttää miten arvon hallitus on ajatellut meidän suomalaisten pärjäävän monimutkaistuvassa maailmassa alentamalla koulutustasoa